te arvoisa valtiovarainministeri kokoomuksen tuella kritisoitte meitä eniten siitä että keventäisimme himpun verran vähemmän verotusta

nyt kesällä suomea kohtasivat myrskytuhot jotka kohdistuivat kaakkois suomeen ja keski suomeen

arvoisa puhemies

onko nyt näiden alueiden ely keskuksilla riittävästi työvoimaa ja aikaa tehdä näitä arvioita yhdessä metsänhoitoyhdistysten kanssa että potentiaaliset kohteet saataisiin ajoissa arvioitua

esimerkiksi tämä viime keväänä lanseerattu uusi ympäristökorvaus houkutteli ehkä yllättävänkin paljon viljelijöitä tekemään sinänsä ympäristön kannalta hyviä toimia mutta samalla se on ikään kuin sitten pois täältä aktiiviviljelyn tuesta ja tämä huoli on otettava vakavasti myös eu tasolla kun seuraavaa eun maatalouspolitiikan uudistusta aletaan lähivuosina jo valmistella

arvoisa puhemies

koska sillä puun korjuulla on kiire että jos mennään ja korjataan puut pois niin sen pitää tapahtua todella nopeasti

uudet työpaikat syntyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin mutta valitettavasti budjettinne ei tarjoa mitään uuden kasvun siemeniä ja kannusteita yrityksille työpaikkojen luomiseksi

me haluamme ylimitoitettujen veronkevennysten sijaan tarjota ihmisille turvallista ja parempaa elämää vuoden jokaisena päivänä pitämällä kiinni arvokkaista julkisista palveluista

sen sijaan hallitus voi hävittää työpaikkoja ja sitä budjettinne tekee sillä leikkauksenne koulutukseen kuntien valtionosuuksiin sekä moniin muihin määrärahoihin hävittää työpaikkoja julkiselta puolelta

kuuntelin opetusministerin puhetta ja ajattelin että onko koulutuksessani vikaa kun en saa siitä selvää mutta lohduttauduin sillä että ei myöskään suomalainen koulutuskenttä ammattioppilaitoksissa lukioissa eikä ammattikorkeakouluissa ole ottanut teidän suunnitelmistanne selkoa

tämä on hyvin suuri linjaero keskustan vaihtoehdon ja hallituksen politiikan välillä

moni kansalainen maksaisi mielellään veroja säilyttääkseen päivähoidon koulun terveydenhuollon ja vanhustenhoidon palvelut mutta mitä tekee hallitus

sekö on oikeudenmukaista ministeri urpilainen

arvoisa puhemies

te puhutte talouden tasapainottamisesta mutta tuntuu että ette enää itsekään usko että hallitusohjelmanne pystyisi tasapainottamaan valtiontalouden

täällä ei ole henkisiä eikä aineellisia kannusteita yrittäjyyteen ei verokannusteita eikä muita ja myös vahvat leikkaukset koulutuksesta ja osaamisesta viestivät jotain aivan muuta suomalaisille kuin tulevaisuudenuskoa ja panostusta kasvuun

meidän mallissamme kotikunnissa hoidetaan ihmisten asuinviihtyvyyteen ja päivittäisiin palvelutarpeisiin liittyvät asiat kuten päivähoito koulu kulttuuri liikunta vapaa aika maankäyttö rakentamisen ohjaus kaavoitus

terveyspalveluitten turvaaminen suomalaisille edellyttää kuntien välistä yhteistyötä nyt ja jatkossakin ja me haluamme koota nämä raskaita voimavaroja vaativat palvelut riittävän suurille maakuntatasoisille harteille

kotikunnat voivat hoitaa lähipalvelut päivittäiset tarpeet mutta tarvitsemme terveyspalveluiden turvaamiseen laajemmat hartiat

ministeri ei myöskään saanut ihan selvää ehkä puutteellisesta ilmaisustani kun ehkä vähän tarkoitushakuisesti sotkitte nyt ammattikorkeakoulut ja ammatillisen opetuksen

arvoisa puhemies

monet vannovat kotimaisen uusiutuvan nimiin ja hyvä näin

ammattikorkeakouluista nuoret valmistuvat läpäisy on hyvä ja te leikkaatte rajusti alueilta ja maakunnista niitä aloituspaikkoja

sen sijaan ammatillisessa opetuksessa kehittämisen painopisteen pitäisi olla se että sieltäkin nuoret valmistuisivat ja tätä peräsin

mutta nyt hallitus te ilmoitatte siis että peruutatte kataisen hallituksen tekemät heikennykset kotimaiseen energiaan

kaksi vuotta sitten löitte kotimaista uusiutuvaa nuijalla päähän ja nyt ilmoitatte että ryhdytte korjaamaan

edelleen palaan tähän että on vähän vaikea kehittää sitä koulutusta kun täällä arvostellaan keskustan puheenvuoroja jos ei ole niitä kouluja eikä ole opettajiakaan niin miten niitä kehität sitten

se on kiitoksen paikka että ryhdytte korjaamaan mutta perutteko nuo heikennykset kokonaan

on erittäin tärkeä että samaan aikaan puhutaan opetuksen voimavaroista määrärahoista kaikilla koulutusasteilla opettajien työpaikoista ja alueellisesta jakaantumisesta

huolestuin siinä vaiheessa kun kerrottiin että nyt tunnetusti hyvin toimeen tulevat ministerit vapaavuori ja rinne alkavat neuvotella tästä

menemättä historiaan kovin syvälle täytyy vain todeta että tuon elvytyksen seurauksena viime vuonna verotuloja kertyi huomattavasti ennakoitua enemmän niin että valtion nettovelkaantumiseksi jäi muistaakseni noin nelisen miljardia

ja kiitän edustajia tästä erittäin monipuolisesta ja rakentavasta keskustelusta mikä täällä kaiken kaikkiaan on käyty

mutta vielä joitain vastauksia

edustaja aalto kysyi tästä metsähallituksen toiminnasta tietääkö toinen käsi mitä toinen tekee jos yksinkertaistan kysymyksen

keskusta esitti viime syksynä oman vaihtoehtoisen talouslinjansa ja vaihtoehtobudjetin jossa tasapainotettiin valtiontaloutta paremmin kuin hallitus tekee sillä tavalla että velkaa olisi otettu miljoona euroa vähemmän päivässä

ja on ensiarvoisen tärkeätä koska ne odotukset mitä metsähallituksen suuntaan suomessa on ovat kovat sieltä odotetaan tehokasta metsätaloutta joka tuottaa valtion budjettiin paljon rahaa hyviä tarkoituksia varten sieltä odotetaan hyvin merkittävää panosta luonnonsuojelussa ja erittäin paljon virkistyspalveluita ja muita julkisia

aloitan tästä nylundin viimeisestä kysymyksestä

kyllä nuo rahoitustyöryhmän ehdotukset valtiontakauksista kriisilainoille ja lisälyhennysvapaavuosien myöntämisestä lähtevät säädösvalmisteluun

vaikka näin teimme tasapainotimme enemmän pystyimme silti rakentamaan vaihtoehtobudjetin jossa kunnille taattiin rahoitus palveluitten järjestämiseen ja vieläpä satsattiin tuntuvasti tulevaisuuteen yritystoimintaa kehittämällä luomalla edellytyksiä uudelle kasvulle ja työllisyydelle

tuskin paluuta kiintiöihin on mutta täytyy sanoa kun kuuntelee kollegoita eri puolilla eurooppaa että ehkä kiihkeimmätkin maatalousmarkkinoiden vapauttajat ovat puhuneet että jotain täytyisi saada

sen sijaan tämä yhteismetsäpuoli on todella näin että se on aivan niin kuin ala nissilä totesi verotuksellisesti ihan hyvä metsänomistusmuoto ja peräti kannatettava

myös selvitysmies eloranta esitti nelisenkymmentä toimenpidettä millä uutta kasvua yrittäjyyttä ja työtä suomeen saataisiin mutta hallitus siis toteuttaa näistä noin kaksi

keskustan vaihtoehto kuluvan vuoden budjetille oli siis valtiontaloutta tasapainottavampi loi uutta työtä uskoa yrittäjyyteen ja sitä kautta uutta kasvua sekä turvasi kansalaisille välttämättömien päivittäisten palveluiden rahoituksen

ja juuri kun näitä edustaja kurvisen peräämiä toimia kuolinpesien elinkaaren lyhentämiseksi tehdään niissä tarvitaan varmasti monipuolisesti juristien apua niin tämä yhteismetsä voi olla yksi hyvä tapa jolloin ne kaikki jotka ovat siinä kuolinpesässä osakkaina säilyttävät ikään kuin mahdollisuuden olla metsänomistajia ilman että tarvitsee lähteä näihin tilojen jakamisiin

siinä missä valtio tekee periaatepäätöksen valtionhankinnoista kuntapäättäjillä on mahdollisuus ja monet kunnat ovat sen tehneet suosia lähiruokaa kotimaista ruokaa

eduskunta on nyt hyväksymässä niitä muutoksia jotka pääministeri katainen ja valtiovarainministeri urpilainen kesällä euroopan kokouksissa hyväksyivät vastoin suuren valiokunnan silloista kantaa

juuri siksi että kun eun tulevaa ohjelmaa valmistellaan ja nyt käydään läpi sitä miten tässä välitarkastelussa voidaan menetellä niin kyllä suomen viestit ovat nimenomaan sitä että a täydentäviä ehtoja on liikaa b sanktiot ovat liian kovia c kotieläinrikkomuksista ei saa tulla sanktioita peltopuolelle ja päinvastoin

muutenkin tässä metsänomistuksessa on tärkeätä että puuta saadaan markkinoille näitten kasvavien tarpeitten mukaisesti ja silloin metsätilojen sukupolvenvaihdosasia on yksi

arvoisa puhemies

itse asiassa edustaja niinistö niin kuin moni muukin vihreitten edustaja on puhunut aivan oikeasta asiasta täällä eli suomen uudistamisesta ja kiertotalouden biotalouden puhtaitten ratkaisujen kehittämisestä sillä tavalla että niillä pystytään ratkaisemaan näitä maailman isoja pulmia eli puhtaan ruuan veden ja energian puutetta

täällä monet hallitusryhmien edustajat ovat ihan hyviä puheita pitäneet siitä miten on ensiarvoisen tärkeätä että pankkien ja sijoittajien vastuuta kasvatetaan

arvoisa puhemies

nuo mahdollisuudet ostaa epäkurantteja lainoja yhteiseen veronmaksajien piikkiin pois yksityisiltä sijoittajilta eivät kasvata yksittäisten sijoittajien vastuuta vaan vähentävät sitä

juuri tästä on kyse

juuri tästä on kyse tutkimus ja kehityspanoksiin suuntaamisesta demonstraatiohankkeista referenssikohteiden rakentamisesta tälle saralle

kaiken kaikkiaan maatalous ja metsätalous ovat haastavassa tilanteessa mutta täällä on myös paljon odotuksia ja mahdollisuuksia ja minun täytyy yrittää omalta osaltani tehdä teidän tuellanne kaikkeni jotta tämä toimiala pystyy näistä vaikeista ajoista huolimatta näkemään sitä valoisampaa tulevaisuutta mihin varmasti meillä kaikilla tässä salissa olevilla on vilpitön halu

kiertotaloudessa otan esille juuri tuon lannan entistä paremman hyötykäytön mistä hyötyvät niin viljelijä kuin ympäristökin sekä teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisen yhdyskuntajätteiden entistä paremman kierrätyksen kiertotalouden taloudellisen pohjan ja työllisyyden vahvistamiseksi

samaten pankkien pääomittaminen ellei siihen liitetä sitten sitä jos tätä mekanismia käytetään että myös pankkien omistus siirtyy pääomituksen mukana osittain auttajille ei sekään todellakaan millään tavoin lisää pankkien ja yksittäisten sijoittajien vastuuta

no nyt olette aivan oikein ottaneet esille että jos tässä tehdään semmoisia määräaikaistarkastuksia niin se voi johtaa turhaan byrokratiaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

silloin jos hallitusohjelmassa on asioita jotka ovat ikään kuin toisiaan vasten toimivia niin järkevä hallitus tietenkin käyttää järkeä ja pohtii sen asian sitten aikanaan

tuo suomen köy hien ja maailman kurjien välinen vastakkainasettelu mistä äsken täällä keskusteltiin on aika lailla turhanaikaista

juuri tätä hallitus haluaa voimakkaasti olla ajamassa

edustaja satonen puhuu kaikesta muusta mutta se että hiilen käyttö on lisääntynyt saastuttavan fossiilisen hiilen käyttö on lisääntynyt on se tilanne missä elämme

pikemminkin pitää miettiä miten pystymme auttamaan molempia

kyllä tarvitaan sitä läpinäkyvyyttä tässä ruokaketjussa ja tarvitaan ketjun yhteistyötä

toistan nyt tässä rautalangasta vääntäen sen miten kunnianhimoinen ilmastopolitiikka auttaa sekä suomessa että maailmalla

me olimme valmiita lähtemään tarjoamaan mahdollisuuksia kriisiin ajautuneille maille puolitoista vuotta sitten tämän ervvn myötä

jotkut kokoomusedustajat kiittelivät keskustaa siitä että tarjoamme yhteistyötä sosiaali ja terveyspalveluiden ongelmien ratkaisemisessa

kysyin valtiovarainministeri rinteeltä miksi ette viimein satsanneet uusiutuvaan kotimaiseen palauttamalla metsähakkeen ja turpeen tuki ja verotasoja

varuskuntien lakkautusten ja puolustusvoimauudistuksen ongelma ei missään tapauksessa ole se että yksi ministeri antoi poliittista ohjausta

ensinnäkin se ilmastopolitiikka hyödyttää siten että se vähentää riskiä elinolojen muuttumisesta toivottomiksi köyhissä maissa

on ihan oikein että monet maat ansaitsevat sen yhden mahdollisuuden mutta ei ole mahdollista että paketti toisensa jälkeen ervvn kapasiteettia kasvatettaisiin tai käyttötarkoituksia muutettaisiin ja sillä tavalla kerta toisensa jälkeen vuosi toisensa jälkeen siirrettäisiin taloutensa heikosti hoitaneitten vastuita meille jotka olemme vielä kohtuudella pystyneet oman taloutemme hoitamaan

ministeri urpilainen teillä on hyviäkin asioita tuolla työkalupakissa mutta meidän tärkeysjärjestyksemme asioille tuntuu olevan aivan erilainen

keskustan eduskuntaryhmä on vaatinut että koko eduskunta olisi voinut antaa poliittista ohjausta että uudistus olisi valmisteltu parlamentaarisesti jolloin poliittinen ohjaus olisi ollut eri puolueista ja kaikista yhteiskunnan näkökulmista tulevaa ei vain yhden ministerin hyvin kapea alaista poliittista ohjausta

meillä on sama tavoite mutta teidän mallinne ei toteuta sitä tavoitetta koska tarvittaisiin sairaanhoitopiirien laajuiset kokonaisuudet

eli tämän kaltaisia byrokratian karsimistoimia ajamme eu tasolla kotimaan toimien lisäksi

siinä missä keskusta painottaa kasvua yrittäjyyttä työllisyyttä tulevaisuutta te aloitatte aina että leikataan leikataan ja tasapainotetaan

te olette luvannut miljardisotalla rahaa alkaen oman kylänne tunneleista mutta sellaisiin uudistuksiin jotka suomen energiahuollon rakenteita muuttavat kääntävät rahavirtoja kotimaahan tuovat työtä kautta koko maan ei ollut rahaa

arvoisa puhemies

ja ilmastopolitiikka hyödyttää meitä suomessa siten että suomalaisen uusiutuvan energian kilpailukyky paranee vaihtotaseemme oikenee lisää työtä ja verotuloja ja toimeliaisuutta tulee suomeen

suomi on hyvä maa mutta kun tapaa ihmisiä eri puolilla maata heillä on monia huolia

me haluamme parantaa työllisyyttä ja taloutta yrittäjyyttä tukemalla biotaloutta vahvistamalla uusiutuvaa kotimaista energiaa edistämällä jotta säästötarpeet olisivat mahdollisimman pienet

ihmiset miettivät työpaikkojensa tulevaisuutta

tässä keskustelussa pääministeri katainen puolusti sitä että vaikka velkajärjestelyihin esimerkiksi kreikan osalta mentäisiin silti voidaan tarvita näitä ervv mekanismiin tehtäviä muutoksia

täällä jäi puolustusministeri wallinilta vastaamatta kysymykseen päättikö hän ettei parlamentaarista valmistelua tule vai päättikö koko hallitus että parlamentaarinen valmistelu sivuutetaan tällä vaalikaudella yhteiskuntaa laajasti ravistelevissa uudistuksissa kuten kuntamullistuksessa vaalipiirijaossa tai puolustusvoimauudistuksessa varuskuntien lakkautuksineen

esitimme että kun teidän mallinne on ajanut päin seinää voisimme jo tällä kaudella lähteä keskustan esittämän toteuttamiskelpoisen mallin pohjalta hakemaan kaikkien puolueiden kesken ratkaisua

tosiaankin tämä nyt käsitteillä oleva lakiesitys on annettu sen takia että pystytään näitä elinkeinotukia myös ensi vuoden alusta eteenpäin myöntämään vaikka tässä nyt sitten tämä eu tukikausi muuttuu ja pääpiirteissään tuntuu että tässä ovat ihan oikeanlaiset ratkaisut löytyneet

julkiseen sektoriin suhtautumisessa meillä on myös eroa

me haluamme parantaa ja järjestää julkisia palveluita paremmin